mutta tuntuu siltä että jos sitä rekka autoa ei kannata vajaan kuorman takia pysäyttää niin silloin kyllä teollisuus saa puuraaka aineen liian halvalla

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä kuvaili hyvin valiokunnassa vallinneita tuntoja tämän lakiesityksen käsittelyssä

arvoisa puhemies

edustaja mäkelä tuossa kysyi perussuomalais ten kuntamallia

kotimaisten metsien kestävyys ja käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa turvataan parhaiten sillä että puusta maksetaan riittävän korkeaa hintaa kotimaassa ja että metsänomistajien motivaatio hoitaa metsiä säilyy korkealla tasolla

perussuomalaisten kuntamalli muistuttaa aika pitkälle keskustan esittämää vapaaehtoiselta pohjalta tapahtuvien kuntaliitosten mallia

metsäsektori on yhä tänäkin päivänä tärkeä ja luotamme edelleen sen menestymismahdollisuuksiin

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain liikennerikoksia koskevaa lukua

arvoisa puhemies

kiitän edustajia jotka ovat ottaneet kantaa tähän lakialoitteeseeni

myöskin perussuomalaisten malli suosii itsenäisiä pienempiä kuntia jotka ovat kuntalaisten kannalta käytännöllisiä joissa palvelut ovat lähellä ja joihin köyhemmilläkin on varaa ja joissa vanhukset pääsevät terveydenhuoltoon kotikunnassaan

maailma on siirtymässä vähitellen biotalouteen mikä edistää muun muassa suomen huoltovarmuutta kun yhä suurempi osa energiantarpeestamme pystytään hoitamaan kotimaisella osin metsäpohjaisella bioenergialla

perussuomalaisten ohjelmissa on jo pitkän aikaa ollut toivomus siitä että omaishoidon tuki siirrettäisiin kelan hoitoon ja maksettavaksi jotta omaishoidon tuen saajista tulisi tasa arvoisia koko maassa

tämä pitäisi nyt samalla säätää koskemaan myöskin yksityistä veneilyä

yleensähän kunnassa on budjetoitu varoja tietty määrä omaishoidon tukeen ja omassa kotikunnassani marttilassa on ollut takavuosina jopa sellaisia tapauksia joissa omaishoitaja saadakseen tukea kun hoiti läheistään joutui odottamaan että aiemmista omaishoitajista jonkun omainen olisi kuollut että sitten olisi päässyt siihen tilalle kun ei ollut kunnassa varoja budjetoitu enempää

oli sitten metsäteollisuus maatalous tai joku muu elinkeino teollisuus tai työpaikat ja muut niin mikään ei oikeastaan toimi tässä eu suomessa ja eussa eu maissa ilman valtion tukia ja tätä ohjauslainsäädäntöä byrokratia viidakkoa

bioenergian lisäksi tulevat uudet liikenteen biopolttoaineet puubiomassaan perustuvat kemikaalit ja kokonaan uudet puupohjaiset kuitu ja nanomateriaalit

ja nyt monissa kunnissa tunnetaan että hallitus ja hallituksessa toimivat puolueet ovat pettäneet pienet kunnat jotka ovat täyttäneet paras lain ehdot eikä kuitenkaan suoda aikaa siihen että katsottaisiin miten kunnat lähtevät tervehtymään ja onko kuntaliitoksilla vaikutuksia

varmaankin poliisi pystyy aika helposti paikan päällä toteamaan onko niitä lapsia mukana joten se ei paljon vaikeuttaisi sitä tilanteen tulkintaa eikä sitä tekisi epäselväksi kumpaa lakia pitäisi soveltaa

perussuomalaiset ovat valiokuntatyössä jättäneet vastalauseen jossa todetaan muun muassa

arvoisa puhemies

ei ole kuitenkaan syytä luopua perinteisen sellun paperin ja sahatavaran valmistuksesta maailmanmarkkinoille siinä määrin kuin kannattava kysyntä kulloinkin sen mahdollistaa

suomessa näkemykset ydinsähkön hinnasta eroavat riippuen siitä kenestä on kyse

tuntuu ettei eu alueella enää ole kannattavaa liiketoimintaa kuin hyvin harvoilla sektoreilla esimerkiksi joku terveydenhuolto missä sielläkin kumminkin veronmaksajat maksavat sen terveydenhuollon

tällä tavalla saatettaisiin estää muutamien lasten vammautumista ja hukkumista vesiliikenteessä joka vuosi ja sillä säästettäisiin enemmän kuin mitä tästä laista tulee valvontakuluja

muistan toistakymmentä vuotta sitten pitäneeni kunnanvaltuustossakin puolen tunnin puheen miten kunnassa pitäisi suhtautua

rahaahan ei tule mistään lisää kumminkaan

ainoastaan toimintojen järkiperäistämisellä ja yhtenäistämisellä ja yhteistyöllä voidaan saavuttaa kuntien välillä säästöjä

sillä kertaa kotikunnassa päätettiin lisätä varoja omaishoidon tukeen ja asia tuli kuntoon jopa jo ennen seuraavaa valtuuston kokousta jolloin todettiin että perussuomalaisten tekemä aloite oli tarpeeton kun asia oli jo hoidettu

siinä mielessä tässä yhteiskunnassa on paljon korjattavaa ja hallituksen pitäisi leikkauksien sijaan miettiä mistä aidosti saadaan lisää verotuloja ja pystytään parantamaan kansantaloutta

eri ministeriöt voisivat kerätä taulukoida ja julkaista tietoja suomen ja eri pohjoismaiden välillä ilmenevistä rajaesteistä omilta hallinnonaloiltaan

toisaalta hallitus haluaa että lainansaajat viljelijät neuvottelisivat uudelleen omista lainoistaan eri luottolaitosten kanssa

en sitä varsinaisesti tarkoittanut mutta tietysti jos verrataan muuhun suomalaiseen yhteiskuntaan niin jos avustajien palkkoja korotetaan samalla täytyy sitten myöskin ruveta katsomaan että on ehkä koulutuksellista tai muuta osaamista sitten vastaavasti kuin tuolla muussa yhteiskunnassa ettei pelkästään sillä että nyt on eduskunnassa töissä tienaa enemmän

kansaneläkelaitos voisi puolestaan kerätä ja julkaista rajaesteitä internet sivustolla jolla informoisivat eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan ja erilaisiin työssäkäynti ilmiöihin liittyvistä esteistä jolloin kansalaisemme etenkin nuoret voisivat paremmin varautua tuleviin ongelmiin liikkuessaan töissä eri pohjoismaissa

no toivon että täällä eduskunnassakin jossain vaiheessa tämä omaishoidon tuen verottomuus etenee ja myöskin nämä muut tässä esille tuodut hyvät näkökohdat omaishoidon tuen laajentamisesta ja omaishoitajan aseman parantamisesta

tämän johdosta molemmista tuotteista on tullut liian kalliita käytettäväksi kotimaisessa energiantuotannossa muun muassa sähköä ja lämpöä tuottavissa voimaloissa

kansanedustajat ja ministeriöiden lainsäätäjät voisivat sitten ottaa näitä taulukoita esille ja vertailla ja puntaroida esteitä ja etsiä niihin ratkaisuja

myöskin pitää ottaa huomioon se että monesti nuoret työikäiset henkilöt hoitavat vanhempiaan taikka vammaisia lapsiaan ja sitä kautta on kohtuullista että myöskin jonkunlaista eläkekertymää tästä omaishoidosta kertyisi

maamme hallituksen ja maa ja metsätalousministeriön tulee panostaa nykyistä voimakkaammin ja määrätietoisemmin aloitteellisuuteen koordinaatioon johdonmukaisuuteen ja laaja alaiseen vaikuttamiseen eun ja kansainvälisen metsä ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden valmistelussa metsien monipuolisen käytön mahdollista miseksi maassamme myös jatkossa

toisekseen perussuomalaiset näkevät että esitys jatkaa muutoinkin hallituksen poukkoilevaa rakennetukipolitiikkaa mikä hankaloittaa muiden muassa viljelijöiden tulevaisuudensuunnitelmia sekä valmistautumista tulevaisuuteen

mutta en vastusta sitä

vertasin vain siihen mikä on tuolla yliopistoissa ja virastoissa ja muualla tämä normaali käytäntö

kolmanneksi esitys vaikeuttaa luottolaitosten toimintaa sillä se tuo niille lisäkustannuksia tietokonejärjestelmiin vaadittavien muutosten johdosta kun tukiehtoja muutetaan

arvoisa puhemies

on pidettävä huolta siitä että säädöksillä ja määräyksillä emme tee maassamme toimivien metsäteollisuusyritysten toimintaolosuhteita mahdottomiksi

myöskin eun ilmastopolitiikan kehitystä on seurattava ennakkoon ja metsäteollisuuden toimintaedellytysten säilymistä pitää valvoa

se johtaa siihen että me nyt täällä eduskunnassa käsittelemme muun muassa tasa arvoista avioliittolakia vaikka se vasta vähän aikaa sitten käsiteltiin täällä ja silloin siitä tuli ratkaisu ettei sitä haluttu toteuttaa ja kohta puolen vuoden vajaan vuoden päästä sitä käsitellään uudestaan

pienille energiantuotantoon keskittyville ympäri maata hajautetuille turve ja puuenergiaa hyödyntäville voimalaitoksille eussa juuri kyhätystä hiukkasdirektiivistä on tulossa uhka joka tulee asettamaan niille erilaisia käyttötuntirajoitteita ja muita toimintaesteitä

se luo semmoista kuvaa tästä ajasta että näillä kansalaisaloitteilla saadaan työllistettyä eduskuntaa ja sinä aikana kun me keskustelemme ja taistelemme näistä jäävät tärkeämmät asiat ehkä ratkaisematta

vaalien alla kyllä sain eläkeläisten mielipiteenä sen käsityksen että eläkeläisiä on kohdeltu kaltoin ja olen itse vahvasti sitä mieltä

perussuomalaiset eivät hyväksy kiinteistöveroa metsälle koska metsänomistajien tulokehitys on ollut jo monia vuosia heikko johtuen muun muassa suomen metsäsektorin voimakkaasta rakennemuutoksesta ja markkinoiden murroksesta eu alueilla ja muilla markkina alueilla

taitettu eläkeindeksi on poistettava

arvoisa puhemies

metsien keinotekoinen monimuotoisuuden lisääminen tuulenkaadot ja metsäteiden varteen jätetyt puupinot lisäävät metsässä esiintyviä tuholaisia

käsiteltävänä olevassa yrttiahon lakialoitteessa todetaan että kohtuullista on vaatia että myös eläkeläisten tulokehityksessä otetaan huomioon yleinen taloudellinen kehitys ja tulotason nousu

tässä kehysriihen yhteydessä kävi selville että hallitukselta oli tähän harmaaseen talouteen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyen miljardin verran arvioituja verotuloja hukassa

maamme metsäteollisuus ostaa puita mutta se ei aina ajoissa korjaa pienempiä eriä pois metsistä ja tämä myöskin lisää tuhohyönteisiä

nyt tästä budjetista ei oikein käy selville mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen että näitä verotuloja sekä ulkomaille kirjatuilta yrityksiltä että vapaasti liikkuvalta työvoimalta pystytään keräämään etteivät samat menot lisäänny

toivottavaa kyllä olisi että hallituspuolueet voisivat indeksin oikaisun lisäksi antaa myös kuoppakorotuksen niille eläkeläisille joiden eläke on pienentynyt taitetun indeksin vuoksi viime vuosina

arvoisa puhemies

kansallista metsästrategiaa tarvitaan kansanta loutemme turvaamiseksi

toisaalta odottaisin myöskin toimia siihen että pystyttäisiin työllistämään suomalaisia nuoria

se mitä on tullut esille tästä haitallisuudesta ja muusta ja sitten myöskin se että monet tuulivoimaloita rakentavat yhtiöt ovat kumminkin kirjautuneet ulkomaille ja sitten säädetyistä tukiehdoista johtuen sähkönkuluttajat joutuvat suomessa maksamaan lisämaksua tuulivoimalla tuotetusta sähköstä useita vuosia ja siten tuulivoiman lisääminen korottaa kuluttajien sähkölaskua

pitäisi saada eu tasolla jotain lainsäädäntöä aikaan niin että voidaan työllistää oman maan nuoret ettei tämä liikkuva työvoima vie kaikkia työpaikkoja ja vaaranna valtion ja kuntien

ja se tulos olisi sitova tämä systeemi muuttuisi ihan ja ehkä se menisi kumminkin käsistä vaikka on nykysysteemit elleivät sitten kansalaiset voisi netissä äänestää mutta kun kaikki eivät kumminkaan kykene netissä vielä äänestämään ei ole laitteita ei ole tietotaitoa ja millä sen sitten toteaisi turvalliseksi joka tilanteessa

sen sijaan puunkäytön metsähakkeen ja polttopuun käytön lisääminen olisi omiaan parantamaan ja elvyttämään maaseutua missä nyt on pula työstä ja toimeentulosta

elikkä lisääntyvä metsän ja hakkeen käyttö aktivoisi maaseutua toisi maatiloille kaivattuja sivutuloja

myöskin taimikon hoito ja ensiharvennustyöt tulisivat kannattavammiksi jos siitä saatava hake voitaisiin myydä kohtuullisella hinnalla hakevoimaloihin

ei minulla periaatteessa tätä periaatetta vastaan mitään ole mutta jonkunnäköinen suhteellisuudentaju kumminkin pitäisi olla sitten jos tämmöistä lakia lähdetään säätämään

kaikin puolin säästyisi ulos menevää rahaa valtiontaloudessa ja saataisiin kauppatasettakin kuntoon siinä mielessä yhtä aikaa kun saadaan työtä

silläkin että joskus äänestettiin kieltolaista oli sitten historiassa kumminkin se seuraus että mustan pörssin kauppa alkoi rehottaa ja kaikennäköisiä ongelmia tuli alkoholiongelmaa tuli vaikka kieltolaki oli voimassa kun sitä mustan pörssin kaupan kautta tuli

tuossa otti korvaan kun ministeri sanoi että ilmastolaki ei aiheuta taloudellista rasitetta

olen maa ja metsätalousvaliokunnassa nyt kolmisen vuotta kuunnellut niitä lisämääräyksiä ja rasitteita mitä maataloudelle on tullut ja viime aikoina yhä lisääntyvässä määrin on tullut tästä euroopan ilmansuojeluohjelmasta ja muista ilmansuojeluun liittyvistä asioista siellä on nitraattidirektiiviä on ammoniakin on hiilidioksidin on kasvihuonekaasujen keräykseen liittyviä systeemejä ja kun maataloudessa ne pitää kerätä hajautetusti pienistä lähteistä niin kyllähän siitä hyvin kallista tulee

siinäkin se tietysti sitten kääntyi myöhemmin niin että alkoholi on vapautettu ja nyt on taas ongelma sen takia että se on ehkä liian halpaa ja liian vapaata

mutta tietysti voidaan eu kansanäänestyksestäkin todeta että siinäkin osa äänesti vastaan ja on ehkä vieläkin sitä mieltä että se vastaan äänestäminen oli oikein ja että kansa äänesti väärin kun euhun mentiin

raskaan teollisuuden ja energiaa vaativan teollisuuden työpaikat on pitänyt siirtää halpamaihin että tuotanto on kannattanut ja suomi on menettänyt työpaikkoja

tässä yhteydessä on tavallaan pakko palata vähän viime viikkoihin täällä on noita metsäteollisuuden ja energiateollisuuden lobbareita ollut hakkeisiin ja muihin liittyvistä tuista

se on semmoinen esimerkki mikä innovaatioiden ja tuotekehityksen tulosten toteuttamisessa ja siirtämisessä teolliseen tuotantoon on suomessa tosiaan unohdettu kokonaan

tokihan kannatan sitä että ilman pitää olla sen verran puhdasta että hengitysilma säilyy ja voidaan täällä elää kunnolla mutta jotain kohtuutta

suomessahan on tavallaan aliarvioitu yliopistoprofessorit ja muut monesti aliarvioivat sitä jos jotain soveltaa tuotekehitykseen tai käytäntöön ja sitten tulee menestystä

jouduin heti jo vähän aikaisemminkin muistuttamaan että eivätkös tämmöiset tiehankkeet ja muut valmistelut mitä tehtaiden rakentamiseksi tehdään ole kanssa metsäteollisuuden tukea niin että ei olisi syytä olla niin käärmeissään siitä jos energiateollisuuden kautta tulee maanomistajalle metsänomistajalle vähän lisää myyntitilaisuuksia kun myydään sitä pienempää puuta sinne hakkeeksi ja energiakäyttöön

tietysti voi olla että se professorin palkkaus ei siitä paljon nouse jos opiskelija keksii jotain ja lähtee sitten toteuttamaan sitä johonkin yritykseen

tästä laista muodostuu käytännössä pienten ja keskisuurten tilojen pakkoluovutus tai pakkolunastuslaki jossa tilanomistajat joutuvat luopumaan maanomistajuudestaan pilkkahinnalla nykyiseen hintatasoon nähden

aloittava nuori viljelijä tai naapurissa asuva lisämaata tarvitseva haluaisi mielellään vuokrata peltoa nykyisin kun maatalous on varsin kannattamatonta eikä mistään löydy rahaa eikä välttämättä rahoitustakaan lisämaan ostoon

tietysti ruplan kurssi auttaa siinä että hinta on hyvin alhainen näihin suomen puihin verrattuna

ja on ollut tekesissä ja akatemiassa liian laiskoja ihmisiä töissä

suomalaisen metsänomistajan mahdollisuudet saada puutaan kaupaksi ja suomen metsien saaminen harvennettua näistä energiatuista ja muista riippumatta on tällä hetkellä vähän haastavaa monin paikoin maata ja jopa kyseenalaista

eläkkeelle jäävä viljelijä saisi lisätuloa pienen eläkkeensä lisäksi ja maaseutu voisi kokonaisuutena paremmin kuin siinä tapauksessa että edelleen hallituksen maataloudelle suunnittelemien leikkauksien lisäksi myöskin tässä kohdassa heikennettäisiin maaseudun väestön oloja ja elinmahdollisuuksia

he ovat halunneet jakaa valtion rahat mieluummin suuressa köntissä varmoille niin sanotuille varmoille suurille yhtiöille

siinä mielessä vain toivon että nyt metsäteollisuus ottaa huomioon että valtio antoi taas lisää tukea sinne suurtehtaitten puolelle

ja siinä on tämä loukku mihin me olemme pudonneet sitten kun näistä suurista yhtiöistä metsäyhtiöistä osin ja myöskin nokiasta on tämä tuotekehitysten tulos ja panokset pikkuhiljaa siirretty ja diilattu ulkomaille

vuokrausehdot on aikaisemmin säädetty suurtilalinjan vuoksi sellaisiksi että pienten ja keskisuurten tilojen on vaikea vuokrata maata

ehdot ovat turhan monimutkaisia niissä on pikkumaisia kohtia joilla ihmiset asetetaan eriarvoiseen asemaan sen mukaan mitä he omistavat

myös erilaiset tilojen välimatkat ja niiden määrittelyt luopujan ja vuokraajan tilojen välillä heikentävät käytännön viljelymahdollisuuksia ja maaseudun väestön oloja

sen jälkeen elämä eteenpäin riippuu valinnoista mitä tehdään ja on myöskin vastuuta valinnoista ja omista päätöksistä

myöskin puolison valinta on oma päätös

mutta tämä parisuhteen ulkopuolinen adoptio on käsittääkseni se mikä tässä nyt puoltaa vanhan perinteen säilyttämistä tässä avioliittokysymyksessä

kiitos puhemies

unohdin sanoa että tekniikan ja elektroniikan alueella tämä jako oli niin että nokialle meni kaikki

tämä edustaja elorannan lakialoite tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta on varsin ajankohtainen ja ehkä tähän olisi pitänyt suomessakin kiinnittää huomiota jo aikaisemmin

meillä on biotalousstrategia metsäalan strateginen ohjelma etelä suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma energia ja ilmastopoliittinen strategia kansallinen biodiversiteettistrategia maaseutu ja aluepoliittiset strategiat ja ohjelmat

sitten on tämä optimointiriski että säteilyaltistus pidetään mahdollisimman lyhytaikaisena elikkä olisi hyvä että asuinpaikat ja muut olisivat etäämmällä mastosta ja että kotona pitäisi puhelinlaitteet vielä vähän kauempana

tietävätkö ja ottavatko nämä ohjelmat ja strategiat toisensa huomioon ja tuleeko kansantalouden tilaa parantavaa tulosta näistä ohjelmista vai pitääkö jokaiselle rakentaa vain oma hiekkalaatikko

tietysti tässä on se takapajuisuus että jos radiomasto on kaukana niin maaseudulla saa omasta kännykästään enemmän säteilyä puhuessaan puhelimeen kuin silloin kun on lähempänä radiomastoa koska puhelinkoneet automaattisesti lisäävät tehoa silloin kun ollaan kauempana mastosta

arvoisa puhemies

tuntuu jotenkin siltä että tässä nyt ehkä tästä biotalousstrategiasta odottaisi jotain tulosta ja muut vaikuttavat enemmänkin metsäelinkeinon hidasteilta

edustaja haapanen ei vissiin huomannut kun minä puhuin biopolttoaineiden kehitystyöstä myöskin tässä edellisessä puheenvuorossa että se ei välttämättä liittynyt turpeeseen sitten pelkästään perussuomalaisten käsityksenä

näitä fysikaalisia ja kemiallisia haittatekijöitä tässä lakialoitteen esittelytekstissä on lueteltu ja minusta nämä on käsitelty hyvin ja johdonmukaisesti ja nuo pykälämuutosehdotukset mitä täällä on tehty ovat ihan asiallisia

viimeistä edellisessä puheenvuorossaan haapanen oli oikeassa siinä että näihin erilaisiin määrittelyihin mitä tuolta maailmalta tulee eivät ole pelkästään kotimaiset syyt siinä ja se oli ihan oikein että kyllä näitä rajoituksia suomalaisille ja suomen metsien käytölle ja turpeen käytölle koetetaan ihan sieltä ulkomailta työntää ja uskotellaan meille sitten vähän toisenlaista biologiaa kuin joskus on koulussa opetettu siitä miten hiilidioksidit ja muut vaikuttavat ilmastoon

itselläni on jonkun verran koulutusta ja työkokemusta tältä alueelta ja siinä mielessä voin sanoa että tämä on ajankohtainen ja kannatettava